rouva puhemies

jo muutama viikko sitten taisi olla kolme viikkoa sitten julkisuudessa totesinkin sen että sitä ei ole mahdollista eu lainsäädännön mukaan viedä eteenpäin

vaikka metsien hyödyntämisen vaihtoehtoja ehdotetaan lisättäväksi metsätalouden taloudellisesta ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä ei lakiesityksessä tingitä

kolmanneksi niin kuin ministeri sinnemäki totesi tässä ei ole huomioitu lisäbudjetin eikä ensi vuoden budjetin

tämä on yksi uutinen ja minä toivon ettette tekään vaikka toivotte että suomessa menisi huonosti levitä väärää tietoa koska jos ihmiset luottavat omaan talouteensa ja tämä on tärkeä asia jos ihmiset luottavat omaan talouteensa johon on perusteet luottaa kun katsotaan ostovoiman kehitystä niin suomessa menee hyvin

minä olen tässä kirjaillut ylös tässä keskustelussa aiemmin tällä viikolla ja itse asiassa viime viikollakin käytyjen keskustelujen perusteella mitä leikkauksia ei missään nimessä saa tehdä

niitä edusta joka on ollut esittää lisäkysymyksiä

se olisi ollut yhtä hyvä tai samanlainen itse asiassa kuin verovapaus maalle silloin kun kunta oli ostajana

katson sen kyllä hyvin tärkeäksi että pystyisimme saamaan paremman eurooppalaisen pankkivalvonnan jotta voisimme välttyä siltä että kansalliset valvojat katsovat läpi sormien omia pankkejaan ja pahimmassa tapauksessa sitten nämä pankit rojahtaessaan aiheuttavat vahinkoa myös toisille maille

tiedän että keskustassa on toisenlainen lähestymiskulma mutta me halusimme nimenomaan välttää sen ettei vaan päästä syyttämään aluepolitikoinnista tai jostakin muusta politikoinnista maanpuolustuksen kustannuksia

tietenkin on lapsilisät sitten on tiemäärärahat oikeastaan kaikista niistä leikkauksista mitä hallitus on tehnyt eduskunnan oppositiopuolueet ovat sitä mieltä että ei saa tehdä

minä kerroin kyllä omassa puheessani te voitte sen lukea mitkä riskit tulevat ulkopuolelta mitkä riskit suomeen kohdistuvat kansainvälisen talouden paineen kautta

sen takia tämä esitys jonka sotilaat ovat tehneet hallituksen antamien reunaehtojen puitteissa on mennyt sellaisenaan eteenpäin

eli tämä peruslähtökohta on minusta rakentava ja hyvä mutta yksityiskohtiin mitkä pankit tähän kuuluvat en osaa vielä ottaakaan jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun nousee seisomaan vain on veh ottaa kantaa

ainoa mitä saa tehdä on kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus perussuomalaisten puolueen mielestä se on ehkä se ainoa lypsävä lehmä

mutta nyt kun tässä on ostajana yksityinen taho niin sitä ei valitettavasti voida eu kilpailusäännösten mukaan toteuttaa eli ne vedämisella tykkiä kaatio näkyy me vedämme sen notifiointiprosessin pois

samoiten täällä on nyt tässä keskustelussa tullut esille että valtionosuusleikkaukset olivat väärin eli odotan että oppositiopuolueet esittävät niitten leikkausten tuomista takaisin eli lisää valtionosuuksia

se on hyvä suunta tietysti

olisi ollut erittäin suuri poliittinen linjaus jos hallitus olisi sanonut että nyt muuten pääesikunta ja puolustusalan ammattilaiset ovat väärässä maanpuolustuksessa ovat väärässä

mutta toinen osa luottamusta on se että ne rahoittajatahot investoijatahot jotka katsovat onko suomi semmoinen maa jolla on kasvuedellytyksiä jatkossa pystyvät luottamaan siihen että meidän julkinen taloutemme on hyvässä kunnossa

me olemme olleet sitä mieltä että kannattaa olla yksi keskeinen tavoite eli päästöjen vähennys koska tämä nykyinen järjestelmä joka on ollut on johtanut tehottomuuteen euroopan kilpailukyvyn rapautumiseen

mitä tulee sitten muihin niin varmaan on syytä se todeta ettei vaan kenellekään jää väärää käsitystä että tässä on ikään kuin tullut vähän semmoista mielikuvaa opposition taholta että tämä olisi ensimmäinen elvytysbudjetti tai ensimmäinen budjetti jossa jollakin tavalla työllisyystoimenpiteitä suunnataan

mutta koska tämä uudistus on niin iso muutos rakenteellisesti iso muutos määrärahojen kannalta iso muutos niin me olemme halunneet pitää kristallinkirkkaana sen että tätä muutosta tehdään vain ja ainoastaan maanpuolustuksen tarpeet silmällä pitäen

sitten toisaalta on ollut myös positiivisia puolia päästöt ovat vähentyneet ja uusiutuvaa energiaa on tehty lisää mutta en usko että tämä nykyinen on tarkoituksenmukainen

jos haluaa menoja vähentää silloin pitää vähentää tulonsiirroista silloin pitää vähentää tiemäärärahoista

tämä taitaa olla nyt ehkä kuudes kun lasketaan lisätalousarviot ja varsinaiset budjetit joissa on lisätty toimenpiteitä nuorille ja vanhemmille ja elvytetty usealla tunnetulla tavalla

ja kun ajatellaan millaisia arvioita leikkausten ja veronkorotusten vaikutuksista voidaan tehdä niin minkähänlainen vaikutus on tiemäärärahojen leikkauksella

jonkunmoinen koska teitä rakennetaan vähemmän ja harvempi lapsiperheen vanhempi saa työtä siellä tieurakoissa

arvoisa herra puhemies

eli kaikki vaikuttaa kaikkeen

sitten jos otetaan vielä vaihtoehdot korvataan menoleikkaukset alvin korotuksella palkkaveron korotuksella millä hyvänsä veronkorotuksella kaikki ne kohdistuvat jälleen kaikkiin

tämä on hyvin tärkeä sopimus sisällön kannalta mutta myös päätöksenteon kannalta eli tämän hengen kannalta

mutta kannatan järkevää integraatiota ja monesti kriisien kautta se integraatio on mennyt järkevissä asioissa eteenpäin

mutta alkaa tulla aika vastaan jolloin pitää ruveta tekemään tasapainottavia toimenpiteitä ja sen takia on perusteltua nostaa arvonlisäveroa heinäkuun alussa

jos käsittelee tämän aineettoman puolen ensin niin tämmöisessä epävakaassa tilanteessa on äärettömän tärkeää että suomessa osataan sopia osataan tehdä sovinto ja osataan tehdä päätöksiä vaikeassa tilanteessa vaikeista asioista ja tällä on jo itseisarvo

eli tästä katsantokannasta ajatellen on mahdoton tehdä ratkaisuja joita joku suomalainen ei maksaisi

arvoisa herra puhemies

suomen pankki on eduskunnan pankki ja jos ei ole informaatiota tullut niin minä olen ihan varma että suomen pankki palvelee edustaja pekkarista ja kaikkia muitakin kansanedustajia informaatiolla

mutta jos nämä jätettäisiin tekemättä siinäkin tapauksessa suomalaiset maksaisivat vielä korkeampien korkojen muodossa ja vielä suurempien leikkausten muodossa

ja esimerkiksi kotitalousvähennyksen mittava kasvattaminen jota täällä vastustetaan on yksi keino jolla työtä saadaan lisää koska kasvava ostovoima voidaan pistää muun kulutuksen sijasta suomalaisen työihmisen työpanoksen ostamiseen

mutta mitä tulee sitten tähän sisältöön niin työmarkkinajärjestöt työnantajat ja työntekijät sopivat palkkaraamista sopivat työelämän kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä ja se on puhtaasti heidän asiansa

se mitä me nyt haluamme tehdä on alkaa pikkuhiljaa vahvistaa julkista taloutta eli kerätä lisää verotuloja muun muassa tuontituotteista

aina kun minä tapaan venäjän kollegaani niin yksi keskeinen teema on euvenäjä suhteet ja minä toistan ja toistan aina ja yritän ottaa konkreettisia asioita missä kannattaisi mennä eteenpäin mutta kyllä se jumalattoman nihkeätä on

se on erittäin monimutkainen järjestely siinä suhteessa että eri maissa on erilaisia talletussuojarahastoja jo tällä hetkellä

alhaisen talouskasvun kaudella tämä on parasta työllisyyspolitiikkaa mitä voidaan tehdä

hallitus on omalta osaltaan ollut vauhdittamassa ja tukemassa tämän sopimuksen syntymistä sellaisista lähtökohdista jotka ovat meidän mielestämme ylipäänsä yhteiskunnan kehittymisen kannalta järkeviä

työn ja työllistämisen veroa vähän alaspäin jotta saadaan lisään työpaikkoja jotta voidaan estää irtisanomiset jotta saadaan lisää ostovoimaa ja sitten kerätään verotuloja tuontituotteista muun muassa toki myös kotimaisista palveluista arvonlisäveron kautta

työnteon palkitsevuuden vahvistaminen ostovoiman vahvistaminen kilpailukyvyn vahvistaminen esimerkiksi yhteisöveroa alentamalla uusien teknologisten innovaatioitten edistäminen t k verovähennysmallin etsimisen kautta investointien helpottaminen henkiseen pääomaan eli kun työntekijä saa koulutusvapaata niin se on myös verovähennysoikeutettua yrittäjälle eli investoinnit henkiseen pääomaan tulevat aivan uuteen katsantoon

tässä ei varmaan syyllisiä kaivata mutta edellisessä euvenäjä huippukokouksessa ei kyllä valmista tullut

mutta mitä tulee tähän pankkikriisirahastoon niin meidän pitää siinä valita haluammeko me että pankkien ja valtioiden kytkös poistetaan vai emmekö me sitä halua

ihan se on mahdollista ei siinä mitään

no sitten edustaja kääriäinen totesi että keskustalla on hyviä esityksiä ja hallitus voisi ihan niitä vakavastikin katsoa

eli työnteosta kulutuksen ja ympäristön verotukseen

eli huonoon kuntoon menevät pankit valvoja pystyy pilkkomaan tai lopettamaan ja ne parhaat osat heikoista pankeista voidaan pääomittaa sitten erillisellä pankkikriisirahastolla jolloin se ei heiluttele kokonaista valtiota

arvoisa puhemies

semmoista trilogiaa en kannata missä olisivat eu venäjä ukraina mutta etyj on sitten oma juttunsa ja se on foorumi jossa ovat kaikki edustettuina mikäli etyjillä kiinnostusta on

positiivista on muun muassa se että teollisuuden edustajat muun muassa metsäteollisuuden edustajat ovat nyt käyneet läpi energiaverokorotusten vaikutuksia ja kun katsotaan kelamaksun poisto ja energiaveron tulevat korotukset niin he ovat todenneet että metsäteollisuudelle tilanne on plus miinus nolla

eli tässä on laaja alainen positiivinen kilpailukykyä työllisyyttä ostovoimaa ja tulevaisuuden luottamusta lisäävä paketti käsissä ja toivomme että liitot arvostavat ylittyvät

henkilökohtaisesti olen sanonut sen aikaisemminkin julkisuuteen että erityisesti ketjutustilanteissa olisi ihan syytä purkaa tämä mutta siitä meillä on erilaisia mielipiteitä hallituksessa

mutta sitten minä toivoisin myös toisin päin että oppositiopuolueet antaisivat semmoisen rehellisen tuen niille asioille tai sille suurelle kuvalle tai linjalle mitä te aidosti tuette mitä hallitus on tehnyt

jos katsoo tätä eun ulottuvuutta tässä niin meidän asemoitumisemmehan on se että assosiaatiosopimus on edelleen pöydällä

tämä oli yllättävä tieto sen takia että itsekin olen ollut siinä käsityksessä että jonkunmoinen lasku metsäteollisuudelle tästä tulee mutta teollisuuden edustajat olivat nyt päässeet tästä yhteisymmärrykseen että tulos on plus miinus nolla mikä on erittäin hyvä meille kaikille

mutta toisaalta täytyy tunnustaa se ettei totuus ihan unohdu että kun kuntapuolelta eläköityy todella paljon ihmisiä niin näin ollen tämä ei ole kuntarakenneuudistuksen kaikkein tärkein kysymys

joissakin puheenvuoroissa olen havainnut semmoista itseluottamuksen pahanlaatuista liikakasvua joka näkyy siinä että annetaan ymmärtää että puolue voisi luoda satojatuhansia työpaikkoja ja vieläpä nopeasti

kehottaisin olemaan hieman varovainen jos ihan totuutena puhutaan tai siteerataan tutkimuksia että veroelvytys on aina tehottomampaa kuin julkisten menojen

kun tämä ei ole totta

eli se mitä tässä nyt ehkä tämän poliittisen diplomatian rinnalla kannattaisi tehdä on eurooppalaisten valtioiden ja eun tämmöinen arkipäiväinen yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kansalaisjärjestöjen puolueiden kanssa siten että eu on läsnä siellä maassa nimenomaan ihmisten tasolla

muun muassa rouva christina romer joka toimii barack obaman talousneuvoston puheenjohtajana puhuu hyvin vahvasti nimenomaan tuloveroelvytyksen puolesta

me olemme siinä tilanteessa sekä teollisuutemme kohdalla että sitten hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden kohdalla että näitä muutoksia ei ole aiemmin tehty

eli jos me annamme täällä semmoisen kuvan julkisuuteen että minun puolueeni luo ensi vuoden kesäkuuhun mennessä kymmeniätuhansia työpaikkoja niin eihän se ole totta

näin ollen on ollut hyvin perusteltua että alhaisten korkojen olosuhteissa on myös lisätty ostovoimaa mikä on pitänyt mielet rauhallisina on pitänyt työllisyyttä vähän parempana kuin muissa tapauksissa

arvoisa puhemies

jos olisi niin siellähän ei olisi mitään ongelmaa

siltä osin kuin mailla on tämmöisiä tukipaketteja niin nehän rakennetaan kansainvälisen valuuttarahaston euroopan keskuspankin ja komission kanssa yhteistyössä ja siinä jäsenmaat vaikuttavat niiden sisältöön ja näissä kaikissa paketeissa olennainen osa on esimerkiksi veronperinnän parantaminen

eli täällä on hyviä ideoita monelta laidalta ja niistä varmasti jokaisen kannattaa ottaa opiksi mutta myös semmoinen rehellinen puhe siitä mikä on mahdollista ja mikä ei ole mahdollista ja vielä aikataulut siihen perään toisi varmaan luottamusta myös niille ihmisille jotka odottavat työtä odottavat sitä valonpilkahdusta kun he tietäisivät että täällä on ollaan ihan niin kuin vakavasti eikä kaikkea hyvää voida saada kerralla aikaiseksi

lopettaisin rouva puhemies siihen että kun meillä taitaa olla kohtuullisen hyvä yhteinen näkemys siitä että suomessa on kestävyysvaje taloudessa suurin piirtein sen kestävyysvajeen kokoluokkakin on yhteisesti jaettu huoli niin otettaisiin vakavasti tämä ja ruvettaisiin katsomaan jo millä tavalla julkista taloutta voidaan tasapainottaa

kun meillä on näitä nopean toiminnan joukkoja eulla tällä hetkellä kreikka on siitä vastuussa ja jokainen tietää ettei kreikalla ole varaa lähettää nopean toiminnan joukkoja niin tämä vain paljastaa aika heikolla tavalla meidän heikkoutemme tässä yhteisessä puolustusulottuvuudessa

tähän on vaikuttanut osittain myös suomen maan kilpailukyvyn heikkeneminen jossa yhtenä syynä on yksikkötyökustannusten nousu nopeammin kuin ruotsissa ja saksassa

joulukuun huippukokouksessa puhuttiin ja päätettiin että tätä nopean toiminnan joukkoja koskevaa toimintaa täytyy yksinkertaisesti muuttaa